ulkoasiainvaliokunnan puitteissahan toteamme että suomen kriisinhallintaan osallistumisen pidemmän aikajänteen suunnittelun kehittäminen on edelleen tarpeen valtioneuvoston jo tekemistä toimista huolimatta

tarvitaan teiden rakentamista tarvitaan koulujen rakentamista tarvitaan maata loustyöpaikkoja että saadaan nuoret sinne eikä huumeviljelyn piiriin ja niin edelleen

usein ne menevät silloin sitten maksukortin taakse ja se on aina kallein järjestelmä ja tämä on yksi keskeinen tehtävä julkisen palvelun ideassa koko euroopassa en puhu nyt vaan ylestä vaan koko euroopassa että se pystyy tarjoamaan merkittävimmät urheilukilpailut vapailla kanavilla kaiken kansan nähtäväksi

suurella mielenkiinnolla itse asiassa odotin tämän päivän keskustelussa sitä millä tavalla erityisesti sosialidemokraatit nyt sitten rajaavat nämä ongelmakohdat jotka ovat tässä taxellin perustuslakikomitean työn päätyttyä olleet selkeästi ilmassa

valiokunnan ponsiesityksessä ehdotetaan että valtioneuvoston tulisikin laatia seuraavan hallituskauden alussa kriisinhallinnan tavoitelinjaus koko vaalikaudelle ja antaa siitä tieto eduskunnalle

näitä kalastelu eli fishing viestejähän harrastetaan erittäin paljon pankkitunnusten saamiseksi mutta paljon myöskin muunlaisten perusoikeuden piiriin kuuluvien tunnistetietojen saamiseksi

tällä tavoin voidaan paremmin sovittaa yhteen tiedossa olevat osallistumismuodot ja arvioida mitä uusia osallistumisia voidaan tulevaisuudessa harkita

erkki tuomioja on pahoitellut sitä että oli suuri vahinko ettei komiteassa pystytty sopimaan perustuslakiuudistuksen jatkamisesta parlamentarismia vahvistavaan suuntaan